kun hallitusohjelmaa tehtiin pääministeri katainen totesi että tämä kuntarakenneuudistus on merkittävin hanke jolla paikataan kestävyysvajetta

tämä uudistus olisi pitänyt hoitaa hyvässä yhteistyössä kuntien kuntalaisten asiantuntijoiden ja myös eri eduskuntapuolueiden kesken

on ollut mukava kuulla tänään siitä että nyt on kaivattu yhteistyötä ja ehkä vähän enemmän kuin viime keväänä ja viime vuonna

silloin oppositiota haluttiin mukaan vain vahvistamaan hallituksen linjaa tukemaan sitä että saa kannattaa mutta ei muuta

arvoisa puhemies

kohta on hallituksen ohjelman puolivälitarkastelun aika

siinä yhteydessä olisi syytä hallituksen tarkastella tätä asiaa miten tästä löytyisi niin kuin sanotaan kunniallinen peräytymistie ja päästäisiin kestävälle pohjalle

tässä kuntauudistuksessa jota termiä hallitus tästä käyttää on keskustelussa yksi suuri tai niitä on montakin mittakaavavirhe tai harha

on aivan selvä että uudistaminen on välttämätöntä

en ole havainnut että monikaan vastustaisi uudistamista mutta tätä uudistamisen tapaa on syytä vastustaa koska se ei tule turvaamaan palveluja eikä tule lisäämään hyvinvointia

tämäkin keskustelu tuo hallituspuolueen edustajien taholta esille sen että kokonaisuudessaan tämä ongelma keskittyisi pieniin kuntiin

kun olen kuunnellut täällä puheenvuoroja niin ei kukaan helsinkiläinen kansanedustaja ole ottanut esille sitä minkälaiset säästöt saataisiin aikaan jos helsingin palvelutuotantoa tehostettaisiin

sen sijaan monessa pienessä ja keskikokoisessa kunnassa on tutkitusti osoitettu se että palvelut tuotetaan ja järjestetään todella tehokkaasti

kun tämän sanon en tarkoita sitä ettei suomessa tarvita vielä kuntaliitoksia mutta niiden täytyy lähteä vapaaehtoiselta pohjalta ja sitoutuneesti ja niillä voidaan saada sitten hyviä tuloksia

olisin odottanut että esimerkiksi kokoomuksen lasse männistö jota sanottiin kuntalehdessä syksyllä yhdeksi tämän kuntarakenneuudistuksen isäksi olisi ottanut tämänkin asian esille kun hän hyvin toimellisesti otti kantaa näihin asioihin tämänkin asian ensi

arvoisa puhemies

sitten haluan ottaa esille sen ja kohdistan nyt sanani myös ministeri virkkuselle ja yhdyn niihin kiitoksiin joita täällä on osoitettu hänelle siitä että hän on paikalla että olette eri tilanteissa toistuvasti todennut että teemaa rakennetyöryhmän esitys

minulla on tässä edessäni viime syyskuun alusta asettamispäätöksen muuttaminen jolla päätöksellä muutettiin kunnallishallinnon rakennetyöryhmän toimeksianto

kun sitten syyskuussa tämän työn jo jatkuttua jonkin aikaa tämän työryhmän sekä kokoonpanoa että tehtävää muutettiin tehtävä pelkistyi

tämän työryhmän tehtävä ministeri virkkunen voi tarkemmin esitellä oli tehdä hallitusohjelmassa tarkoitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta ja palvelurakenteesta

silloin on kysymys eri asiasta

ja vielä määriteltiin että tämä esitys on annettava karttamuotoisena

tällainen tehtävä se on

minä tästä lausuntopyynnöstä katselin näkyykö tässä että tämä on käsitteellisesti selvitysalue mutta en minä sitä termiä tästä huomannut

kyllä kannattaa puhua asioista niin kuin ne ovat

nyt sitten kunnat hyvin epärealistisella aikataululla joutuvat antamaan tästä lausunnon

mutta mitä sitten kun samanaikaisesti on käynnissä tämä sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys joka on merkit tävä juttu tosi merkittävä ja se on valmis toukokuun lopussa

miten nämä aikataulullisesti voidaan soveltaa

sitten todetaan että rakennelaki pitää hoitaa niin nopeasti että se on ensi vuoden alusta voimassa ja rakennelakityöryhmällä on aikaa syyskuun loppuun

tässä joutuvat oikeastaan kuntien sanotaan heti suoraan perustuslailliset oikeudet perehtyä kunnolla asiaan aika lailla mielenkiintoiseen valoon

arvoisa puhemies

olen puhunut jo vähän yliajalla mutta haluan todeta lopuksi sen että kun tässä on puhuttu tästä yhteistyöstä niin keskusta on tässä asiassa erityisesti halunnut tehdä hyvää yhteistyötä ja teimme hyvin perusteellisesti silloisen opposition joka oli demarit hallituskumppani kokoomuksen ja muiden hallituspuolueiden kanssa yhteistyössä parlamentaarisen työn valmistelun ja kun se saatiin nimitystä vaille valmiiksi kokoomus sen kaatoi

ja nyt sitten ei kannata hurskastella sille halutaanko vaikuttaa jos ei kerran todella haluta valmisteluun mukaan

kyllä keskusta haluaa uudistaa ja yhteistyössä valmistella asiaa mutta jos eivät toiset halua eli nimenomaan kokoomus niin ei siitä kannata silloin kokoomuksen muuta sanoa kuin että haluaako vai ei

asioista pitää puhua semmoisina niin kuin ne ovat täällä salissa pyydetty että se on vain suositus tämä viisi minuuttia meillä on

asia johon haluan kiinnittää huomiota jota kovin paljon tässä keskustelussa ei ole nostettu esille on se mikä todella on tämän kuntarakenneuudistuksen merkittävyys jos se toteutetaan tämän karttaesityksen mukaisesti

se muuttaisi meidän koko paikallishallintojärjestelmäämme ja tästä ovat tutkijat ja professorit erittäin huolissaan ja tämän vaikuttavuutta ei ole arvioitu

ei tämä ole pelkkää mekaniikkaa vaan tässä puututaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja voi sanoa kansalaisyhteiskunnan ytimiin

ei tämä ole pelkkää mekaniikkaa vaan se pitää huolehtia niin että se paikallisen vaikuttamisen mahdollisuus todella säilyy ja se on edelleenkin meidän yhteiskuntamme peruspilari

näyttää siltä että tässä valmistelussa se on varsin keveästi sivuutettu ja se näkyi siinä kun hallitusohjelmaa tehtiin

seurasin sitä kohtuullisen läheltä

keitä asiantuntijoita olette kuulleet

oletteko kuulleet valtiovarainministeriön kuntaosaston virkamiehiä

yhtä kuntaliiton lakiasiantuntijaa kuultiin mutta näitä professoreita tai kunta alan asiantuntijoita laajemmin ei ketään

arvoisa puhemies

sisäasiainministeriön pääluokan osalta haluan ottaa esille muutamia asioita

vastaus oli se että tässä porukassa on niin paljon asiantuntemusta että se pystyy tämmöisen ohjelman kirjoittamaan

se saatiinkin hyvin nopeasti aikaan ja tulokset näkyvät

tämä asia on ollut hallintovaliokunnassa useita kertoja esillä ja tähän on hyvin yhteisesti haluttu vaikuttaa ja on todettava tyydytyksellä että tämä lisäys on tehty

no sitten edustaja ahvenjärvelle haluan todeta hyvin selkein sanoin

nyt pystytään jonkun verran vakinaistamaan poliisien virkoja ja pystytään helpottamaan työttömien poliisien työllistämistä

kannattaa edustaja ahvenjärven paneutua tähän kunnallishallintoon pikkusen enemmän niin sitten tietää mistä on kysymys

olin viime perjantaina poliisiammattikorkeakoululla missä oli nuorten poliisien eettisen valan juhla

sitten näistä taustoista

siinä tilaisuudessa nousi esille tämä ongelma että osa poliiseista on työttömänä ja se että tällä hetkellä juuri tästä tilanteesta johtuen poliisiammattikorkeakouluun hakijoiden määrä on vähentynyt

tilastoja voidaan käyttää myös väärin ja kun niiden perusteella tehdään kehitysarvio jos tehdään lähtökohtaoletukset nykypäivän perusteella voidaan tehdä myös vääriä olettamuksia

kuitenkin pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna poliiseista voi tulla pula ja siksi täytyy hoitaa resurssitilannekin niin että se toimii kun tarkastellaan pitempää aikaväliä

mutta on myös niin että odotettavissa oleva elinikä tulee huomattavasti kasvamaan vielä ja ikäihmiset ovat parempikuntoisia ja niin edelleen

tähän liittyy myös se että tuottavuusohjelma toteutetaan poliisin osalta niin että operatiivisissa tehtävissä olevien poliisien määrää ei vähennetä

tällä hetkellä on kuitenkin ongelmana se että monet poliisit tekevät tai joutuvat tekemään jotain muuta kuin varsinaista poliisin tehtävää

tähän kokonaisuuteen on kiinnitettävä yhteisesti huomiota

suomessa poliisin työtä arvostetaan

suomalainen poliisi koetaan luotettavana turvallisena ja osaavana ja tätä työtä meidän yhteisesti on tuettava setälä toimi kop olisi hyvin

uudistaminen on välttämätöntä mutta kysymys on siitä miten tämä tehdään ja hallinnollisiin ratkaisuihin tarvitaan vaihtoehtoja

minä ihmettelin ja olen ihmetellyt erityisesti kokoomusta miten siellä on ruvettu korostamaan systeemiä

se helpottaa sitä kiinteistöjen kustannustilannetta joka olisi muuten merkittävällä tavalla vaikeuttanut rajavartiolaitoksen toimintaa ellei tätä olisi lisätty

nyt on aika siirtyä niin kuin ministeri virkkunen kuvasi siihen tapaan kuntavetoisesta uudistamisesta valtiovetoiseen uudistamiseen tai valtion voimakkaaseen ohjaukseen

rajavartiolaitoksen osalta voi kokonaisuudessaan todeta että meillä on varsin hyvin toimiva rajavartiolaitos ja tässäkin mielessä on välttämätöntä että sen resurssit ovat turvatut

kolmas asia johon haluan kiinnittää huomiota on hätäkeskuslaitosten toiminta

se on kokoomuksen näkökulmasta aika mielenkiintoista

siihenkin budjettiesityksessä on määrärahoja lisätty mutta hätäkeskuslaitosten toiminta erityisesti henkilöresurssien osalta vaatii jatkuvasti toimenpiteitä että hätäkeskukset tässä yhteiskunnassa toimisivat riittävän hyvin

no sitten tämä työryhmä jolle annettiin selkeä toimeksianto ja sitten sanottiin että sehän on vaan virkamiesesitys

lojaalit virkamiehet tekevät niin

ei kannata piiloutua virkamiesten esityksen taakse vaan sen toimeksiannon taakse joka sille työryhmälle on annettu

tällä hetkellä pahimmat ongelmat keskittyvät edelleen pääkaupunkiseudulle

seuraavaksi haluan todeta vielä että tärkeää oli että valiokunta lisäsi pilottiohjelmaan maahanmuuttajien työllistymisen ja kotouttamisen edistämiseksi miljoona euroa

kenen tarkoituksen ja minkä tarkoituksen

parhain tapa maahanmuuttajien kotouttamiselle on se että he mahdollisimman hyvin työllistyvät

vetoamme hallituspuolueisiin että nostetaan nämä asiat pöydälle ja lähdetään uudestaan uudistamaan parlamentaariselta pohjalta riittävän pitkällä jänteellä

arvoisa puhemies

lopuksi totean koko sisäministeriön pääluokan osalta tuottavuusohjelmasta että on erittäin tärkeää että siinä kiinnitetään huomiota tuottavuuden mittareihin että mittareita on muitakin kuin vain henkilöstön määrä

jos esimerkiksi sisäinen turvallisuus heikkenee sen takia että toimintaresurssit on viety liian alhaisiksi sillä on myös erittäin kielteinen kustannusvaikutus

tässä on kysymys paikallishallinnon perusteista hyvinvointiyhteiskunnan yhdestä peruspilarista

puutun puheenvuorossani muutamaan asiaan lyhyesti

tässä keskustelussa on sivuttu kuntien tukemista ja kuntien tilannetta ja kuntien keskeistä tehtävää peruspalveluiden järjestämisessä

tässä on viitattu eriarvoistumiseen että tavoitteena on että olisi yhdenvertaiset palvelut mutta hallitus on keskeisellä tavalla käynnistänyt jo kuntien ja ihmisten eriarvoistumisen

ensi vuoden budjetti tarkoittaa monilta osin sitä että kuntien väliset erot kasvavat

täällä hallinto ja kuntaministeri kertoi että hän arvioi että kunnat eriytyvät

arvoisa puhemies

jos perheet jaksavat hyvin yhteiskunta jaksaa hyvin

juuri tähän saakka käydyssä keskustelussa useassakin puheenvuorossa on tullut esille se miten hallitus on vahvistanut perusturvaa

miksi jätettiin syrjään pienimmät sairauspäivärahat sekä äitiys isyys ja vanhempainrahat

tähän haluan liittää myös sen huolen mikä hallitusohjelman kirjauksen perusteella nousee esille mikä kohdistuu lapsiperheisiin

arvoisa puhemies

olen systemaattisesti pidättäytynyt käyttämästä tästä asiasta puheenvuoroja pyrkinyt taustalla vaikuttamaan mutta nyt en malttanut mieltäni kun tästä asiasta nyt useampi puheenvuoro käytettiin

nyt pitäisi huolehtia siitä että ensi vuonna on kehyksessä varattu riittävästi niin että tätä keskustelua ei tarvitse uudelleen käydä eikä uudelleenjärjestelyjä tehdä eikä tästä tarvitsisi tehdä politiikkaa

se pitää hoitaa ilman että siitä tarvitsee käydä laajapohjaista debattia ja väittelyä ja järjestää erilaisia tapahtumia

kyllä nyt sillä tilanteella alkaa olla niin kiire että se vaan pitää yhteisymmärryksessä hoitaa ja siinä ei tarvitse kenenkään puolueen kerätä itselleen pisteitä vaan tämä on yhteinen asia

lopuksi haluan todeta omaishoidon tuesta josta on paljon puhuttu josta erityisesti ministeri guzenina richardson on monia erilaisia lupauksia antanut että ei hallitus sitä näköjään halunnutkaan hoitaa

arvoisa puhemies